te viette opiskelija asunnoilta rakentamistuen mikä tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa opiskelijoilta menee entistä isompi määrä siitä toimeentulostaan asumisen maksamiseen

vihreät ovat tyytyväisiä siihen että kehysneuvotteluiden päätöksillä ehkäistään eriarvoisuutta kiristämällä suurituloisten veroja ja vastaavasti keventämällä pienituloisten veroja

nyt tulee olennainen kohta

olisiko mahdollista tässä toimeentulolain uudistuksessa edesauttaa jotenkin sitä että köyhät vanhukset saisivat nykyistä paremmin sen toimeentulotuen toimeentuloturvan joka heille lain mukaan kuuluu ja että näin erityisesti vanhusten köyhyys vähenisi

tämä kysymys on tällä erää loppuunkäsitelty rima todella yhden kysymyksen ostoon arvoisa puhemies

eräs näistä on välikysymyksessä esiin nostettu kysymys lapsilisäleikkauksen mielekkyydestä ja leikkauksen korjaaminen lapsiperheiden verovähennyksellä

selonteko toteaa että luovan talouden edistämiseksi kulttuuripalveluja voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoistaa ja julkinen tuki kohdentaa liiketaloudellisin perustein ylläpidettyyn toimintaan

jos masennuksen perusteella aletaan evätä lainaturva tai vakuutus ollaan pian tilanteessa jossa ihmiset eivät uskalla turvautua esimerkiksi ennalta ehkäiseviin palveluihin

eli kustannukset ovat jääneet helsingissä hyvin pieniksi vaikka helsingissä tarjotut palvelut ovat nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä laajemmat

nythän vanhemmuuden kustannukset ovat edelleen jakamatta tai jos ajattelee työnantajia niin kustannukset työnantajalle siitä että hän palkkaa ikääntyneen työntekijän saattavat jäädä hyvinkin suuriksi

tämä johtuu siitä että maatalousyrittäjien eläkelaitoksen jossa apurahansaajien sosiaaliturva järjestetään tietotekniset järjestelmät eivät mahdollista alle neljän kuukauden mittaisten jaksojen käsittelyä

tuntuu hyvin surulliselta se että tämä hallitus tämä pimeä hallitus ei tee yhtä ainutta askelta joka lisäisi tasa arvoa

teillä arvon ministeri hyssälä on ollut tahtoa siihen että asia korjattaisiin pikimmiten ja myös ne taiteen ja tieteentekijät joiden apurahakausi on alle neljän kuukauden mittainen pääsisivät heille kuuluvien sosiaaliturvaetuuksien piiriin

on kyseenalaista että pienituloisimmat pätkätöitä tekevät perheet hyötyvät lapsiperhevähennyksestä vähemmän kuin kahden työssä käyvän vanhemman ydinperheet

esimerkiksi itsensätyöllistäjät mik royrittäjät nuoret sukupolvet jotka tekevät yhä enemmän silpputöitä ovat esimerkkejä semmoisista ryhmistä jotka kyllä maksavat näitä työeläkemaksuja erilaisissa työn pätkissä ja työllistäessään itsensä yrittäjän kaltaisesti mutta heidän eläkkeensä ei kerry sillä tavalla että he pääsisivät useinkaan edes takuueläkkeen tasolle

meillä on edessä koulutuksen luokkayhteiskunta ja periytyvä kouluttamattomuus ja työttömyys näillä teidän toimillanne

kysynkin asianomaiselta ministeriltä ollaanko hallituksessa tietoisia näistä pankkien ja vakuutuslaitosten ongelmallisista käytännöistä ja miten niihin aiotaan puuttua

nyt käytössä olevien laskelmien valossa päätökset eivät kokonaisuutena kavenna mutteivät myöskään kasvata tuloeroja

kysynkin hallitukselta

mitä hallitus on tekemässä sen edistämiseksi että toisaalta ihmiset paremmin jaksaisivat töissä ja toisaalta olemassa olevaa työtä voitaisiin jakaa nykyistä paremmin

myöskään hallituksen päätös eläketulovähennyksestä sen sijaan että olisi nostettu köyhimpien eläkeläisten takuueläkettä ei ollut näkemyksemme mukainen

julkisuudessa on noussut esiin keskustelu vieraasta kulttuuritaustasta tulevien lasten kohtelusta lastensuojelussa kun venäjän ulkoministeriö on puuttunut kovin sanankääntein suomalaisviranomaisten toimintaan lastensuojelussa

se ei hämää mitään eikä ketään

kysynkin teiltä arvon ministeri

ympäristöministeriön osalta ensi vuoden talousarviossa on ilahduttavan paljon sellaisia elvyttäviä toimenpiteitä joilla voidaan paitsi piristää taloutta ja ehkäistä työttömyyden kasvua myös edistää sosiaalisesti ja ilmastopolitiikan kannalta hyviä tavoitteita

venäjällä syntynyt kohu suomalaisen lastensuojelun toimintakäytännöistä osoittaa että on olemassa tarvetta vieraskieliselle informaatiolle suomalaisesta lastensuojelusta lainsäädännöstä ja lastensuojelun toimintaperiaatteista

juuri tästä syystä kulttuuripalveluiden on oltava pääosin julkisen sektorin vastuulla

arvoisa puhemies

välikysymys lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta tarjoaa tilaisuuden keskustella siitä miten perhepolitiikkaa kehitetään nykyistä tasa arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi perheystävällisellä tavalla

laki on tietenkin kaikille sama mutta päätösten perusteluiden on toisaalta oltava ymmärrettäviä kaikille asiakkaille etenkin kun lastensuojelusta on kysymys

psykologiliiton mukaan ei ole olemassa mitään tilastotietoa joka todistaisi että nimenomaan masennus tai terapiakäynnit aiheuttavat suurempaa sairastavuutta kuin muutkaan terveyden ongelmat joten tästä näkökulmasta on erittäin kyseenalaista se että nimenomaan masennusta käytetään syynä siihen että evätään lainaturva tai vakuutus varsinkin kun ottaa huomioon että lainsäädäntö myöntää kelan kuntoutusterapian nimenomaan sillä perusteella että terapia edistää tai palauttaa työkyvyn

otetaanko lastensuojelutyöntekijöiden täydennyskoulutuksessa riittävästi huomioon se että lastensuojeluperheet tulevat nykyisin erilaisista kulttuuritaustoista

taideinstituutioiden ja vapaiden ryhmien välille tarvitaan aikaisempaa hengittävämpiä avoimempia rakenteita hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä nykyistä moninaisempia rahoitusmuotoja

herra puhemies

yhdessä nämä kaksi vihreiden sinnikkäästi ajamaa uudistusta parantavat etenkin pienituloisten ja pätkätöiden varassa olevien ihmisten ja heidän perheidensä asemaa

kaikkein köyhimpien perusturva ja työttömien ansioturva ovat etääntyneet toisistaan kohtuuttomasti

kysyn vielä onko vuokra asuntojen riittävä tuotanto turvattu hallitusohjelman mukaisesti ja onko budjettiin varattu riittävät myöntämisvaltuudet valtion tukemalle asuntotuotannolle jotta näissä hyvissä tavoitteissa onnistutaan

meillä on vahva ja erittäin laadukas päivähoitojärjestelmä mutta sen rinnalla on tuettu myös perheiden mahdollisuuksia hoitaa pienet lapset kotona

näin perus ja ansioturvan välistä kuilua olisi saatu kavennettua enemmän ja pelkän perusturvan varassa olevien ostovoima olisi tullut lähemmäs ansiosidonnaista saavien ostovoimaa

päätöksen ansiosta pienituloisimmat toimeentulotukeen oikeutetut ihmiset saavat jatkossa toimeentulotuen nykyistä helpommin ja varmemmin

kulttuurin tulevaisuutta rakennetaan ennen kaikkea perusopetuksessa joka monelle lapselle ja nuorelle on ainoa mahdollisuus päästä kosketuksiin kulttuuripalvelujen kanssa ja myös ainoa mahdollisuus opiskella systemaattisesti kulttuurista lukutaitoa

emme saaneet muilta neuvottelijoilta riittävästi tukea esityksellemme

tästä näkökulmasta täytyy sanoa että jos nykyinen lainsäädäntö tällaiset käytännöt sallii niin todella toivon että tätä asiaa vielä tutkitaan perinpohjaisemmin voitaisiinko tätä lainsäädännöllä jollain tavalla ohjata

arvoisa puhemies

moni työttömyysturvaa saava joutuu kieltäytymään väliaikaisesta työstä ettei menettäisi työkeikan johdosta oikeutta työttömyysturvaan jos te toimisto tulkitsee henkilön yrittäjäksi

arvoisa puhemies

vihreiden perustavoite on huolehtia siitä että ympäristönsuojelun tasosta ei tingitä

aineopettajien käyttö peruskoulun alaluokista lähtien on tehokkain tapa nostaa taidekasvatuksen laatua sen rinnalla että tunteja on riittävästi

näinä aikoina sen luulisi olevan myös kaikkien yhteinen tavoite

ympäristöhallinnon tehtävät eivät ole vähenemään päin vaan päinvastoin lisääntymässä kun ilmastokatastrofi etenee

kirjastolaitos on kansallinen ylpeytemme

perusteellista selvitystyötä itsensä työllistäjien aseman parantamiseksi on tällä kaudella tehty mutta lakiesityksiä ei vielä ole tuotu eduskuntaan

päätökset panostuksista kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen olivat kaupunkiköyhyyden vähentämiseksi aivan välttämättömiä ja oikeita

niinpä nyt meneillään olevissa aluehallinnon uudistamishankkeessa ja valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa on ensisijaisen tärkeää varmistaa etteivät ympäristöhallinnon resurssit pienene tavalla joka tekee sen tehtävien hoitamisen mahdottomaksi

tiedän hyvin sen että informaatiota nykyisin on alettu lisätä eri kielillä ja sitä on internetissä saatavilla mutta kysymykseni koski nimenomaan lastensuojelutyöntekijöiden täydennyskoulutusta

arvoisa puhemies

sukupuolittuneen köyhyyden vähentämiseksi vanhempainvapaita ja kotihoidon tukea on kehitettävä tavalla joka kaventaa naisten ja miesten välistä palkkakuilua

vaikka eräät puolueet syyllistävät puheillaan työttömiä ja toimeentulotuen saajia todellisuudessa sosiaaliturvan alikäyttö on suurempi ongelma kuin sen väärinkäyttö

mutta toisaalta meillä on paljon työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai ikääntyneitä osatyökykyisiä jotka myös haluaisivat tehdä töitä jaksamisensa ja kykyjensä mukaan

tekijänoikeudet tukevat luovan työn edellytyksiä

mutta nyt kun on lukenut näitä eri taito ja taideaineiden yhdistysten lausuntoja tästä tuntijakoesityksestä niin niissä käsittääkseni kaikissa ollaan sitä mieltä että näin ei välttämättä tapahdu

arvoisa puhemies

siksi teokset tarvitsevat tekijänsuojaa myös jatkossa

vihreän eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää pohtia miten vanhempainvapaat kotihoidon tuki mukaan lukien jakautuisivat tasaisemmin molempien vanhempien kesken

huolta aiheuttaa kuitenkin esimerkiksi se että uudessa aluehallintomallissa ympäristön ja luonnonvarojen hallinto koottaisiin samaan virastoon

luovan työn tekijöillä itsellään on paras asiantuntemus siitä mitä kulttuuri elinkeinona merkitsee mitkä ovat luovan työn tekemisen rakenteelliset esteet ja miten luovan työn edellytyksiä voidaan parantaa

halu lähentää luonnonvarojen hallintaa ja ympäristönsuojelua toisiinsa on mielestäni vaarallinen koska suojelunäkökulma jää yleensä tällöin alakynteen

esimerkiksi juuri äsken tuli sähköpostiin musiikinopettajat ryn viesti jossa lukee että toteutuessaan tämä tuntijakoesitys heikentäisi taito ja taideaineiden asemaa ja heikentäisi oppilaan todellista valinnaisuutta vahvistaisi lasten eriarvoisuutta ja vaarantaisi musiikkikasvatuksen ylipäätään

jos rakenteita ei uudisteta joudutaan säästöjä tekemään budjetteja juustohöyläämällä mistä kärsivät palveluita eniten tarvitsevat eli yhteiskunnan pienituloisimmat

suomen luonnonsuojeluliitto on tähdentänyt että jo nyt resurssipula heikentää ympäristölupien valvontaa eikä tämä ole ainut valtionhallinnon ala

kuluneen hallituskauden aikana on kevennetty kaikkein pienituloisimpien verotusta ja korotettu suurituloisten verotusta

konkretiaa olisi esimerkiksi luovan työn tekijöiden työllistymismahdollisuuksien tukeminen neuvonta ja asiantuntijapalveluilla ja toisaalta koulutuksella

kun valtiontalouden sopeuttamiseksi täytyy joitakin veroja korottaa kannattaa mieluummin korottaa niitä veroja jotka samalla ohjaavat vähentämään ympäristökuormitusta

te sanoitte että suomalaisesta peruskoulusta on syytä olla ylpeä mutta hienoakin soitinta pitää aika ajoin viritellä

vielä kerran vetoan hallitukseen että tämä tuottavuusohjelman soveltaminen tehtäisiin niin että sillä ei tosiasiallisesti estettäisi julkisten tehtävien tehokasta hoitoa

malli jossa osa perhevapaista on kiintiöity isälle lisää tasa arvoa sillä se jakaa perhevapaat tasaisemmin molempien vanhempien kesken

mutta eikö tässä nyt käy niin että tässä menee hyvä arvokas soitin ikään kuin epävireeseen jos lähdetään tämän tuntijakoesityksen pohjalta nyt tätä peruskoulua säätämään